arvoisa rouva puhemies

aikooko hallitus vaatia että jos näitä nopean toiminnan joukkoja taisteluosastoja käytetään joissain operaatioissa niin tuleeko näillä operaatioilla olla ykn mandaatti

siihen on oppositiossa jo totuttu että hallituksen puolelta asiantuntijalausuntoja ei kauhean vakavasti kuunnella eikä niitä lueta mutta edustaja niikko puhui asiantuntijalausunnoista aikaisemmin jo hölynpölynä

ne rahat jotka on suunniteltu käytettävän vääjäämättömän päätöksen pitkittämiseen tulee käyttää talvivaaran pilaaman ympäristön kunnostamiseen alueen asukkaiden kärsimien haittojen korvaamiseen sekä uuden yritys ja elinkeinotoiminnan tukemiseen jotta kaivokselta työttömäksi jäävät ihmiset saavat mahdollisuuden työllistyä elää ja asua myös jatkossa

periaatteellinen kysymys josta haluan tietää on se että nyt kun valinnanvapauslainsäädäntöä toteutetaan tullaanko siinä yhteydessä varmistamaan että yksityiset firmat ovat aidosti yksityisiä firmoja

hölynpölynä asiantuntijalausunnoista

ja opposition puolelta jatkuvasti korostetaan sitä että koti ja päivähoito oikeus on sekäettä kun hallituspuolelta maalataan kuvaa että se on jokotai

nimenomaan edustaja zyskowicz toivon että kuuntelette seuraavan lausahduksen ajatus on se että ketään ei pakoteta viemään lapsia päivähoitoon mutta kaikille tarjotaan se mahdollisuus siihen kokopäiväiseen päivähoitoon

neljä

yksityisten terveyspalveluiden kilpailuetu ei saa muodostua veronkierrosta alennetuista sairausvakuutusmaksuista tai nyt esitetystä yksityisten työnantajamaksujen alentamisesta

arvoisa rouva puhemies

ja vaikka hallituspuolueet ovat julistaneet byrokratian purkutalkoot niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti hallituspuolueiden edustajat tekevät päätöksiä jotka vain lisäävät byrokratiaa ja siitä koituvia kustannuksia ja tämän takia kaadettiin subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus helsingissä

julkisen sektorin tulee aina vastata kaikissa keskeisissä palvelutarpeissa siitä että yksityiselle ei saa muodostua hintoja nostavaa ja hyvinvointipalveluiden tasa arvoa heikentävää monopoliasemaa

edustaja ben zyskowicz joka juuri lähti ovesta ja muu hallitus väittävät että he eivät ole sosialisteja mutta he puhuvat kuin sosialistit

hallituksen esitystä lukiessa herää kysymys onko lakiesityksen tarkoituksena vain kiristää ulkomaalaislainsäädäntöä ja vaikeuttaa eniten apua tarvitsevien ihmisten asemaa jotta hallitus voi sanoa että ulkomaalaispolitiikkaa on kiristetty

minua kiinnostaa myös tietää miten hallitus suhtautuu esityksen lausuntokierroksella saamaan laajaan kritiikkiin sisältöjen ohessa myös lainsäädännön valmistelua koskeviin moitteisiin

lausuntopalaute on pitkälti sivuutettu ja esityksestä puuttuu kunnollinen lainmuutostarpeen vaihtoehtoisten ratkaisujen ja vaikutusten arviointi vaikka kyse on erityisen haavoittuvan ryhmän oikeusturvan merkittävästä heikennyksestä

myös vihreiden mielestä turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen ja oikeusavun tehostaminen ovat tavoitteena kannatettavia

tästä ei ole epäselvyyttä mutta epäselvyyttä on kuitenkin siitä miksi hallituksen tavoitteena on vaarantaa vakavasti kansainvälistä suojelua hakevien ihmisten oikeusturvaa ja heikentää ihmisoikeuksien toteutumista

ja miksi hallitus tahtoo hankaloittaa turvapaikkapuhuttelun oikeusapua rajoittamalla sitä ja lisätä työtä tuomioistuimissa

tuossa debatin aikana pyrin hakemaan kysymyksilläni vastausta siihen kuinka talvivaara saadaan markkinaehtoisesti tuottamaan voittoa tulevaisuudessa

lisäksi on sanottava että ymmärrän kyllä toiminnan tehostamistarpeet ja kustannusten hillitsemisen tavoitteen mutta eikö oikeusvaltiossa nämä pyrkimykset tulisi suhteuttaa yksilön aitoihin oikeussuojatarpeisiin

tähän en saanut vastausta valtiovarainministeri stubbilta enkä myöskään teiltä enkä oikeastaan keneltäkään taholta yhtään mistään milloinkaan

se nollavaihtoehto ettei tehdä mitään tämä ei tietenkään ole mikään vaihtoehto käytännössä toisena vaihtoehtona tämä kaupallinen ratkaisu mistä on puhuttu ja kolmantena vaihtoehtona varautuminen kaivoksen sulkemiseen

esitys sivuuttaa ehkä keskeisimmän oikeusturvaongelman eli sen että erityisen haavoittuvassa tilanteessa olevia kuten kidutettuja tai ihmiskaupan uhreja tai painavia humanitaarisia syitä kuten lapsen etua ei tunnisteta ja päinvastoin

onko hallitus tullut ajatelleeksi sitä että heikennykset muutoksenhaussa tuomioistuimissa johtavat siihen että hakijat eivät ehdi löytää pätevää avustajaa eivätkä hankkia tarvittavia dokumentteja ajoissa

aikaisempi ehdollinen sopimus ei täyttynyt kun ei saatu yksityistä rahaa enkä usko että yksityistä rahaa tullaan seuraavan kahden vuoden aikana saamaan

tuntuu että valmistelijat joko eivät tunne tai halua tutustua turvapaikkaprosessiin ja sen todellisuuteen

kuten aikaisemmin totesin talvivaara on käänteinen rahasampo jonne on pumpattu pumpataan jatkuvasti ja pumpataan myös tulevaisuudessa valtavasti rahaa ilman että on mitään takeita siitä että yhtiö voisi markkinaehtoisesti tuottaa voittoa

lainmuutoksella ollaan luomassa suomalaiselle yhteiskunnalle vierasta ja eriarvoistavaa oikeussuojajärjestelmää ja esitys vaarantaa vakavalla tavalla haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvan

valtion täytyy kaupallisessa vaihtoehdossa varautua yksin siis yksin koko uuden kaivosyhtiön pääomittamiseen terrafame oyn kautta ja toivoa kädet ristissä että joku yksityinen yhtiö jossain vaiheessa ehkä saattaisi kiinnostua sijoittamaan uuteen kaivosyhtiöön

näin ollen esitys pitää ensisijaisesti hylätä ja palauttaa valmisteluun toissijaisesti saada perustuslakivaliokuntaan hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan arvioitavaksi

arvoisa herra puhemies

liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa kahta lisävuotta tämän hulluuden jatkamista jonka jälkeen valtio sitten ei enää sitoutuisi uutta rahaa tähän laittamaan

jos nämä esityksen sisältämät muutokset päätetään kuitenkin härkäpäisesti viedä eteenpäin on oikeusministeriön sitouduttava arvioimaan muutosten ihmisoikeusvaikutuksia ja arvioitava erityisesti päätösten laatua oikeusavun saatavuutta ja turvapaikka asioita hoitavien avustajien asiantuntemusta

kuten edustaja arhinmäki tuossa aikaisemmin totesi nimenomaan työttömyydestä johtuvat kustannukset lisäävät velan ottamisen tarvetta mutta se on aivan eri asia kuin lisäelvyttäminen velan kautta

vihreiden suurin huoli on siinä miten päästään sinne rakenneuudistusten jälkeiseen aikaan jos kasvu ja vauhti loppuvat kesken kasvuhanat menevät kiinni

ne ovat kaksi eri asiaa

vastus kovenemista

suosittelen myös professori sixten korkmanin lausunnon uudelleen kuuntelemista

kumoatte väittämän siitä että nikkelin hinta ei ole nousussa kumoatte väitteen siitä että kiina ei tuota mitään omia nikkeli rautaseoksiaan kumoatte sen että kaivosala ei ole missään hankaluuksissa kumoatte sen talvivaaran historiaa leimaavan karmean tilanteen ja sen että se sijoittajien silmissä ei siltä näyttäisi kumoatte sen että koko tuotantoprosessit toimisivat täysin että nämä neljä päävaihetta tuotantoprosesseissa olisi saatu synkronoitua keskenään ja ylipäätään että näissä päävaiheissa ei olisi itsessään missään mitään ongelmia

valtion velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen finanssipolitiikkaan

te laitatte kasvuhanat kiinni kansalaisten ostovoimasta leikkaamalla yritysten tuloksesta leikkaamalla ja estätte tulevaisuuden kasvupotentiaalin koulutusleikkauksilla

nämä ovat niitä asioita mitä yksityiset sijoittajat katsovat koko ajan

onko edustaja kurvinen lukenut kaikki nämä lausunnot mitä tähän esitykseen on annettu missä on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu myös nämä ongelmat mitkä tähän esitykseen liittyvät

arvoisa rouva puhemies

jos ympäristöministeriöltä viedään valta hyväksyä maakuntakaava sekä kuntien yhteiset yleiskaavat kuka pitää huolen siitä että yhteiskuntarakennetta kehitetään yhteisen edun näkökulmasta ei yksittäisen intressiryhmän edun näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies

ja koska en ole saanut mitään vakuutuksia kukaan ei ole kumonnut näitä väitteitäni sen takia toivon että kumoatte arvon ministeri nämä väitteeni

jos lähtisin katsomaan tilannetta vaikka siltä kannalta että kittilän kunta joka on tunnettu tosiaan tästä lainvoimaisesta toiminnastaan rupeaisi myöntämään poikkeuslupia kaupunginhallituksen jäsenet toisilleen rantatontteja niin heräisi muutama kysymys varmasti

sen takia tämä kolmas vaihtoehtoni on mielestäni nyt aito ja todellinen vaihtoehto valitettavasti hyvin hyvin valitettavasti

mitä tulee edustaja hoskosen puheisiin siitä että vihreä liitto tässä nyt on ylipappina ja kaiken opettajana niin ei pidä paikkaansa pohjaamme tutkittuun tietoon asioitamme

muun muassa professori raine mäntysalo aalto yliopiston maankäyttötieteiden laitokselta ei löydä ehdotuksesta juurikaan positiivista sanottavaa

en näe tätä hyvänä kehityksenä

tiedän myös sen että toki muun muassa louhintaa pitää pystyä nyt jatkamaan ja toivon myös vastausta siitä tulemmeko me jatkamaan sitä louhintaa koska ensi talvi aiheuttaa valtavan vesiongelman taas paikan päällä

ely keskuksen ja ympäristöministeriön ohjausvallan heikentäminen voisi mäntysalon mukaan johtaa esimerkiksi kauppapaikkojen kaavoituksen ylimitoitukseen kun kunnat saavat vapaammin ajaa omia etujaan

kysymykseni arvoisa herra puhemies ministeri rehnille

lopputuloksena voisi olla yhdyskuntarakenteellisesti toimimaton ja kestämätön suunnittelu

voitteko te vakuuttaa minut voitteko te vakuuttaa sijoittajat antamalla edes joitain vastauksia esittämiini kysymyksiin

mutta suuntaan kysymykseni valtiovarainministeri orpolle jonka kanssa on ilo ja kunnia käydä rakentavaa ja hyvää keskustelua toisin kuin laidan toisen suunnan kanssa

arvoisa rouva puhemies

kokoomuksella on kuulemma mainoksen mukaan korvat jotka kuuntelevat

onko uusi valtiovarainministeri kenties kuullut ja valmis kuuntelemaan akateemista taloustieteellistä tutkimusta jossa muun muassa todetaan monta kertaa se että rakenteellisten uudistusten ulottaminen myös yritystukijärjestelmään ja ympäristölle haitallisiin tukiin olisi järkevää koska se mahdollistaa lisäeurojen kohdentamisen keskeisiin uusiin julkisiin investointeihin ja korkean työttömyyden ja matalien korkojen aikana on erityisen perusteltua toteuttaa näitä merkittäviä julkisia investointeja joita ollaan joka tapauksessa myöhemmin tekemässä

kieltäytyminen abortin tekemisestä raskauden keskeyttämisen syiden takia tapauskohtaisesti saattaisi johtaa siihen että jokainen lääkäri määrittäisi itse ne kriteerit joiden perusteella hän potilaitaan hoitaa

edustaja terhon muutamiin kysymyksiin vastauksena voi sanoa että kyseessä on ehkä enemmänkin kotouttamisen estämistoimi

pahimmillaan tilanne voisi myös johtaa siihen että varakkailla naisilla olisi mahdollisuus mennä yksityislääkärille saamaan abortti

nimenomaan puhuin tuossa aikaisemmin keski suomesta itä suomesta pohjoisesta suomesta usein saattaa käydä myös niin että vain yksi ihminen tekee ja työt kuormittuvat yhdelle ihmiselle

ja jos tämän esityksen tarkoitus on saada suomi näyttämään mahdollisimman vastenmielisenä maana turvapaikanhakijoiden ja koko kansainvälisen yhteisön silmissä siinä on edustaja terho onnistuttu

myös imf ja oecd ovat antaneet suosituksia julkisten investointien toteuttamiseen tässä ajassa

jos tämän esityksen tarkoituksena on vähentää maahanmuuton kustannuksia kuinka paljon maahanmuuton kustannuksia vähentää se että kotouttaminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi

suomalainen maahanmuuttopoliittinen keskustelu palauttaa usein mieleeni juhani ahon teoksen tuomio joka kuvaa hyvin sitä miten stereotypiat voimakkaat korostukset ja virheelliset päätelmät toisen leirin toimimista kohtaan ajavat niitä motiiveja joiden pohjalta toimitaan ja usein tämä johtaa siihen että tunne syrjäyttää monessa kohdin rationaalisen ajattelun ja hetkellisten tilanteiden merkitys korostuu

edustaja zyskowicz kuinka paljon esitys vaikeuttaa muun muassa sitä jos ihmiset yhä enemmän hakevat omatoimisesti turvapaikkaa kuinka paljon se vähentää kustannuksia

jos tahdomme oikeasti oppia historiasta ja lopettaa vihapuheiden ketjun meidän on aidosti kuunneltava ja kohdattava toisiamme

on vielä syytä sanoa että talvivaaran kaivoksen itse aiheuttamien ongelmien vuoksi neuvottelut yksityisten sijoittajien kanssa päättyivät eikä siitä voi ulkoistaa edes retoriikan tasolla vastuuta hallinto oikeuden niskaan

koko entinen talvivaaran johto istui jäähypenkillä ympäristön turmelemisesta eikä uusi johto ole pystynyt monista hyvistä yrityksistäkään huolimatta tekemään mustasta valkoista

ja ennen kaikkea jos voimassa oleva tilastokeskuksen arvio sanoo että kyse ei ole finanssisijoituksesta vaan kehyksen sisäisestä rahoituksesta rahaa voisi siirtää momentin sisällä paikasta a paikkaan b niin eikö pitäisi antaa rahaa nimenomaan sinne ykn järjestöille ja antaa rahaa finnfundille sen verran mitä pyydetään

tiedän kyllä sen että puoluejohtaja soini riemuitsee joka ikisestä eurosta mikä leikataan kehitysyhteistyöstä mutta tietääkö ulkoministeri soini että kehitysyhteistyön leikkaukset kuin bumerangit tulevat iskemään takaisin humanitäärisinä kriiseinä pakolaisuuden kasvamisena ja inhimillisenä hätänä

puhe siitä että talvivaaran kaivoksella olisi vielä mahdollisuus nousta markkinaehtoisesti kannattavaksi yritykseksi joka hoitaa talouden ohella ympäristöasiat vastuullisesti on kyllä tosiasioiden kiertelyä kipeän päätöksen pehmittelyä ja poliittista populismia johon edustaja zyskowicz aikaisemmin viittasi

ennen kuin jatkan tätä keskustelua talvivaarasta ja terrafame group oystä tahdon sanoa myös merkittävästä asiasta josta tässä salissa on keskusteltu jo monen monituista kertaa ja se on tämä metsähallitus

yksityisiä sijoittajia ei päiväunipuheilla pysty vakuuttamaan

kaivos ei ole tähän päiväänkään mennessä pystynyt täyttämään niitä ympäristöluvan ehtoja joita sille on määrätty sillä alueelta puuttuu toimiva vesienpuhdistusjärjestelmä eikä metallisakkojen varastoimista varten ole vieläkään rakennettu kaatopaikkoja

kysymys kuuluu

nuasjärvestä on löytynyt purkuputken juoksutuksista johtuvia sulfaattikerrostumia jotka ovat estäneet järven normaalin kierron ja aiheuttaneet happikatoa

arvoisa herra puhemies

haluaisin kuulla vaikkapa edustaja zyskowiczilta miten hallitus pitää huolta siitä että nämä vastuut hoidetaan muun muassa tästä vesitaseesta

vastataanko työllisyysmäärärahojen leikkauksilla koulutusleikkauksilla sekä kokonaiskysyntää heikentävällä talouspolitiikalla mielestänne kuinka onnistuneesti koventuvaan kilpailuun osaavasta työvoimasta ja varmistetaanko näillä toimin työkyvyn ylläpito työvoiman saatavuus ja tarjonta sekä jatkuva ja joustava oppiminen

ja vielä toinen asia

ja kaivoksen kanssa voitaisiin toimia myös niin että nämä voimassa olevat ympäristöluvat mahdollistavat jo sen kaivoksen toiminnan alasajamisen

kaivos voitaisiin ajaa alas sillä tapaa että sammutetaan eri vaiheessa kaivoksen eri toimintoja ja haetaan niihin sitten erikseen ympäristölupia joita alasajoon vielä tarvitaan

ja sitten tähän päivän epistolaan joka kielenkantoja on jo avannut jonkun verran tässä näin eli tähän talvivaaraan terrafame kysymykseen

sellainen kysymys ehkä hallituspuolueille yleisestikin pohdittavaksi että voitaisiinko jatkossa toimia niin että edellytetään kaivoksen toimijoilta että siitä voitosta minkä he tekevät tietty osuus rahastoidaan pahan päivän varalle eli jos lävähtää niin sitten se kaivos itse vastaa niistä aiheuttamistaan vahingoista eikä huudeta valtiota apuun jälleen kerran

annatte rahaa nyt ja varaudutte antamaan rahaa myös myöhemmin satoja miljoonia euroja lisää yhtiölle joka ei pysty kertomaan sitä miten toiminnasta saadaan markkinaehtoisesti kannattavaa eikä edes sitä miten tuo olisi mahdollista koska nikkelin maailmanmarkkinahinta on niin alhainen että tuotetta ei kannata edes myydä

sellainen asia vielä valtiovarainministeri stubbin kommenteista aikaisemmin ehkä tässä on sen verran paikan päällä hallituspuolueiden edustajia jotka voivat kuunnella ja tarttua tähän asiaan että voitaisiinko nämä rakenneuudistukset jotka ovat asioita joita me kaikki kannatamme ulottaa myös meidän verotukilainsäädäntöömme meidän verotukijärjestelmäämme jotta sieltä voitaisiin saada hieman rahaa paikasta a paikkaan b ja saada nimenomaan se verotukijärjestelmä tukemaan uusia innovaatioita uutta osaamista ja suomalaisten myös vientimenestystä

ja vaikka sieltä tulisi päätös joka pohjautuu siihen välipäätökseen viime marraskuulta sekin tarkoittaa sitä että toiminta vaarantuu merkittävästi

ennen kaikkea jos metsähallitus menee tekemään uusia hakkuita niin tehtäisiin ne luontoselvitykset koska rautovuoren tapauksessa keuruulla kävi ilmi myöhemmin että siellä ei ollut tehty luontoselvityksiä asianmukaisesti ja myöhemmin sitten huomattiin että oho hups näin pääsi käymään ja sekin myönnettiin vasta pitkällisten vääntöjen jälkeen

yhtiö itsekin sanoo että on saatu lupaavia hieman toivoa herättäviä tuloksia mutta yhtiö ei itsekään voi mennä vielä takuuseen että nämä prosessit yksin ja yhdessä tulevat toimimaan

se mikä kertoo kaikkein eniten tästä yhtiön tilanteesta on se missä ovat lukuisten ja lukuisten yritysten jälkeen ne yksityiset sijoittajat

uskoisin että koko metsätalouden kannalta niin luonnonsuojelupuolelta kuin myös talouspuolelta on kaikkien etu että mennään pykälien mukaan ja ei tehdä mitään päällekkäistä että toinen puoli tekee hallaa luonnonsuojelulle ja toinen puoli taas pyrkii vaikkapa lisäämään lahopuun määrää metsissä ja ne lyövät toinen toisiaan korville koska siinä ei hyödy veronmaksaja eikä luonto

ja asia mitä muun muassa valiokunnassa valtiovarainvaliokunnassa kuullaan jatkuvasti on se asiantuntijoiden näkemys siitä että olisi paljon fiksumpaa talouskasvun kannalta että menosopeutusta tehtäisiin vähän vähemmän menoleikkausten kautta ja pikkuisen enemmän veronkorotusten kautta

niitä varmaan pyörisi hyvinkin paljon tässä lähettyvillä jos yhtiö olisi niin fantastinen kuin täällä useat hallituksen edustajat antavat ymmärtää